puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

täällä on vielä neljä ensimmäisen kierroksen puheenvuoron pyytäjää sitten heidän jälkeensä vielä allekirjoittaja ja sitten on ministerin vuoro

keskustelua edustaa vielä tuohon poissa yleiskeskustelu on päästöjen eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

täällä ovat puheet menossa ja tärkeät asiat

no niin kiitoksia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

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päädytty kotiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely tärväytynyt olisi ollut käsityön ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs aasian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

lähdin asia lähetetään ympäristövaliokuntaan männyt sitä on lähetekeskustelua varten kehitellään päiväys kolmas asia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu on päätynyt asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaa lähetekeskustelua varten risteillä päiväys on viides asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten kehitellään päiväystyksen yhdestoista asiat poimienius lakivaliokuntaan

aloitteen allekirjoittaja edustajat ja

no niin nyt on aika täynnä

tämä on nyt vasta kuudes

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

täällä vielä tuntuu tulevan perussuomalaisten tukea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

keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyttyä lakiehdotuksen laatia tähtelän päätöntä ja äidit ja

toiseen käsittelyyn esitellään päivän kahden asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys ja kolmas naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljästoista asian voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päivi äänestyksen viidessä asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

käsittelyn esitellä leveys yksi kolmessa asian pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on tähdennetty eduskunta hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimetreistä on päättynyt ensimmäinen käsittely lehtelän päiväystyksen neljässä

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelua eduskunta hyväksyi lakien sisällön ydin tai sen alakerta saisimme pelistä päättynyt täytyy keskustella vaan lähistöllä päivetyksen kolme viides asian

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs karsia nuoren puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan keskustelu keskustelua päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia sivistysvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn ystävänpäivän rviidessä asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

haluaako ministeri vastata

ensimmäisen käsittelyn käsitellään päivän kuudesta asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

seuraavana edustaja vehkaperä varmaan kertoo köydenvetotuloksista kun edustaja piirainen hienovaraisuussyistä ei siitä puhunut mitään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta lähetekeskustelua varten kehitellään päivän kahdeksan saisi apua minusta ehdotetaan siellä pitää liikenne ja viestintävaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan äänitteenä ministeri viitanen esitellään niin näin sitten on keskustellut päihtynyt ja asia lähetetään halliin

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksy lakien sisällön jokin mutkaisen lakiehdotuksen tämän kevään ensimmäisen käsittelyn sisällä päivän neljäs asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksenko kahdestoista asiat poimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ja kun kansanedustaja hakkaraisen tädin mies on ruotsinkielinen niin eikö se ole ihan hieno asia lähetetään perustuslakivaliota lähetekeskustelua varten esitellään päivän vaan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

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen toinen asia voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön ja hinattaisiin lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on tähdännyt ensimmäisen käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

keskustelun päälle eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn

toinen käsittely veistellä päivän yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun päin

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestykseen kuudes asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset laki edustan toinen käsittely päättyy taisi olla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä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

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen laatia toisen tehty päätin tehdä

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kolmastoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua päätä eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn jälkeen päätynyt lakiehdotuksen adilson toinen käy väkeä jolle esityöt toisen käsittelyn estellä päivän

ensimmäiseen käsittelyyn käsitellään päivystyksen toinen asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena eduskunta

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

eri tupsahti aloitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten tahri

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu päättyy eduskunta hyväksyy laki ei sisälly mieltä mukaisen laki ei

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun p

eduskunta hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaisena laki

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

keskustelu on pysähtynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen neliosaisia kuin minusta ehdotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokunta keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten ysitiellä on päivätty viides asiat poimienius tehdä täyttä asiaa lähdetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä pitää valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivetyksen kuudessa asia kuin minusta ehdottaa että asia näytetään valtionvarain valiokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelu keskustelu päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtionvarain valiokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemäs asia kuin minusta ehdot täyttä asiaa lähestytään maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu keskustelu päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten ei kellään päiväystyksen kahdeksan naisia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen tallin lakiehdotus ksen toinen käsi on päättynyt ja asialla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu päätyi eduskunta hyväksyi ensimmäinen tila yhdeksän ja yhdestoista vievän seitsemästoista lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen kymmenen eläkkeiden

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asian ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

baker sai nimen käyttö on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun päälähtö on hyväksy lakien sisällön mitä

keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varautumaan eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päivän syksyn kymmenessä asia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten yhtiöllään päivän yhdestoista sija voimme eusta erotettaisi lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelu edustaa

käsittelyn pohjana on mietinnössä ehdotetaan uuden viiden hakijan sisällä mietin mutkaisen alan tiedotus ryhm äkästä

on erittäin ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides toista asiaa ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteeseen tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista keskustelu

ensimmäinen käsittely yhtenä päivänä spinyhdeksäsasiakäsittelyn pohjana lakivaliokunnan mietintö

ensimmäinen käsittely ristillä päivystyksen kymmenessä asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

tämä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pääty

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelua tähden hyväksy

jatketaan vielä näitä äskeisiä puheenvuoropyyntöjä

esitykseen sisältyvän ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen mietinnön jossa erotetun uuden kolmannen lakien sisällön mietinnön mukaisen vai kielteisemmin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

käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

ja lähetekeskustelua varten esitellään päivää sitten viidestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

seisomaan nousten ja v painiketta painamalla ilmoittaudutte puheenvuoropyyntöihin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsitellä toiseen käsittelyyn esitellään päivö esityksen kahdeksastoista

eduskunta hyväksyy lakiin sisälly tähän mukaisella kielteisemmän käsittää

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta lähetekeskustelua varten esitellä päivää seitsemän raision puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

virolainen tölli ja pirttilahti

eduskunta hyväksyi lakien sisällön ja mutkaisen lakersin ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ainoa käsittelyyn esitellään päiväystyksen neljästoista asian käsittelyn pohjana työelämän tasa arvovaliokunnan mietintö kuustoista keskustelu

ensimmäisen käsittelyn esityöllään päiväjärjestyksen kuudes asian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja kiuru on puhunut jo monta kymmentä puheenvuoroa sitten mutta annetaan edustaja kiurulle jos hänelle oli se heitto

edustaja oli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

pöydällepanoa varten on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö pannaan pöydälle viides kolmatta kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistunto

matti l

asian käsittely kestää liian painava tynistellään päivystyksen viides toista asiaa puiminen josta ehdottaa että merkintälupa pannaan pöydälle kolmaskymmenes neljättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä samoin päiväystyksen kuudennentoista seitsemäntoista asian osaa eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona kolmaskymmenes neljättä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista keskeytetään

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina viides kolmatta kaksituhattaviisitoista kello kuusitoista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

eduskunnan täysistunto